siinä elää muutama perhe tällaisella toiminnalla

samaten lapiokaivu on hyvin pienyrittäjämäistä toimintaa

pääomatulot vapautettiin progressiivisesta verotuksesta ahon hallituksen toimesta

vasemmistolle solidaarisuus on äärettömän tärkeä arvo aivan kaikkein tärkeimpiä mutta näissä eu tukitapauksessa sitä on osoitettu ennen muuta erittäin isoja voittoja tehneille pankeille

joilla tämä homma on pysynyt pystyssä

nyt tämä lähtee luhistumaan ja se jää sinne muistomerkiksi

sitä paitsi se alue jolta kultaa lemmenjoen kansallispuistossa kaivetaan on alle prosentti koko siitä jättimäisestä kansallispuistosta

suurimmat ryhmät muodostuvat pitkäaikaistyöttömistä opiskelijoista joitten opintotuki ei riitä sekä isosta osasta eläkeläisiä

ne saivat ensin normaalia tietä isoja korkovoittoja kun riskilainoja myönsivät ja nyt ne saavat sen mikä niille kuuluu

kyllä tässä pekkarisen muistomerkiksi lapin osalta jää lemmenjoelta loppunut kullankaivu mutta olettehan te sitten porukalla ydinvoimalaa laittamassa sinne joulupukin konttorin viereen niin että siinähän se on sitten saatu saavutuksiahan nekin ovat joittenkin mielestä

suomi on repeytymässä pahasti

ne johtavat erittäin koviin leikkauksiin ne vähentävät ostovoimaa ja tekevät siten mahdottomaksi näitten huonokuntoisten talouksien elpymisen

tulee repeytynyt suomi

ettekö te näe vai ettekö te välitä että tämä maa repeää

miten se nousee se maa silloin siitä miten se nousee kun tämmöisillä ehdoilla ajetaan maa konttaamaan vielä raskaammin

sinne oli ihan keskikaupunkia myöten nyt äärettömän paljon kerjäläisiä ilmaantunut niitten imf leikkausten jälkeen

mitä hyvää se semmoinen politiikka voi olla

ketkä tahtovat lisää kysymykseen vei paini teija pystyyn on pystyyn ylös nousemalla elää ensimmäiseen kysymyssa edustajia tilille arvoisa puhemies

tuolla työttömät tänään kyselivät onko suomen päättäjille suoritettu omantunnon ohitusleikkaus kun he kehuvat tätä suomalaista kehitystä

nämähän ovat surkeita nämä edut mille te hurraatte sillä se työmarkkinatuki on peruslähtökohta näissä eduissa ja se on riittämätön

arvoisa puhemies

chicagon yliopistossa kehiteltiin uusliberalistinen ideologia

arvoisa puhemies

tämän uusliberalistisen ideologian perustavoite on kaikenlaisen sääntelyn purkaminen markkinat tietää paremmin väitteen pohjalta

liikenneinvestoinnit vaikuttavat hyvin suuresti siihen minkälainen on eri alueiden saavutettavuus joka puolestaan ratkaisee hyvin pitkälle seutukunnan kilpailukyvyn

siis markkinoiden uudelleen vapauttaminen siltä sääntelyltä ja ohjaamiselta johon erityisesti euroopan puolella työväenliike oli myös markkinatalousmaissa pystynyt

tie rautatie meri ja lentoyhteydet sekä tietoliikenneyhteydet vaikuttavat siten hyvin paljon siihen minkä näköiseksi tämä maa on muodostunut se on jo vaikuttanut siihen ja minkälaiseksi se jatkossa muodostuu

zyskowicz kyllä se veroratkaisu ensi vuodelle oli mittasuhteiltaan oikea mutta siinä jäivät pois siitä edunsaajien joukosta lähes kaikki työttömät ja pääosa eläkeläisistä eli toista miljoonaa pienituloista jäi paitsi ja se oli se virhe

aloitettiin suuri remontti juuri tällä väitteellä että näin talouden kasvu kiihtyy ja se sitten tuottaa kaikille paremman tuloksen

suomi on väestöltään rajusti keskittynyt viimeisten parinkymmenen vuoden aikana ja tämä väestön keskittyminen on johtanut ja johtamassa ainakin nyt siihen että myös liikenneinvestoinnit suuntautuvat kasvavasti sinne missä väkeä on jo muutoinkin paljon kun lasketaan näitä keskimääräisiä käyttäjämääriä

ylipäätään minä ihmettelen sitä että täällä niin vähän kannetaan huolta tästä kulutuskyvystä nimenomaan tämän arkikansan osalta sillä tämä on markkinatalous

sehän on tarkoittanut johdannaisia ja johdannaisten johdannaisia loputonta rönsyilyä jota nyt sitten perataan pahimmassa mahdollisessa tilanteessa tietämättä vieläkään mistä se pahin kohta sieltä löytyy

nyt ei huolta kanneta siitä kulutuspuolesta ollenkaan ainakaan muissa porukoissa juurikaan ja se on kuitenkin se peruskysymys

kun liikenneyhteydet harvaanasutulla seudulla eivät ole kunnossa sieltä sitten uhkaa voimistua muutto pois ja suuntautua sinne missä väestöä jo muutoinkin on paljon

tämä on varmasti myöskin pankkien tavattoman varovaisuuden taustalla vahvana tekijänä tämä rönsyjen rönsyily loputtomiin

tällä menolla päädytään sitten siihen umpikujatilanteeseen että näillä keskittyvän väestön alueilla asumisen hinta nousee pilviin niin kuin se on jo noussut ja sitten pienillä palkoilla elävät eivät enää selviä ja tulee työvoimapula

nyt meillä pitää huolehtia tästä pienituloisten tuloelvytyksestä tämä on minusta ydinkysymys ja se pitää aloittaa arvoisa valtiovarainministeri todellakin työmarkkinatuen korotuksesta

jukka gustafsson puhui esimerkiksi postipankin kohtalosta joka sitten vei sen pankin tarun loppuun kun haluttiin että valtiolta pois kaikki ja markkinavoimat peliin

pitää muistaa aluepolitiikka myös kun liikennepolitiikkaa harjoitetaan ja tässä liikennevaliokunnan mietinnössä tämä on minusta varsin hyvin huomioitu

hätäkeskusten toiminnan menestyksen ratkaisee henkilöstön paikallistuntemus

päätöksiä pitää tehdä joskus hyvin nopeasti joskus sekuntien sisällä

lapissa on otettava huomioon myös nopeimmin kasvavan elinkeinomme matkailun tarpeet ja myös sen vaikutukset

idässä ministeri kataiselle taas kolmannen vastus puhuria jos se vielä aiheuttaa mä välttämätöntä kohti tarvetta mutta tosin toista tuntia keskusteluun varmasti kulutuskyky romahtaa saman tien

kun tätä keskimääräistä laskentaa suoritetaan investoin tien osalta niin se ei tältä osin johda oikeudenmukaiseen tulokseen meidän alueemme osalta

tässä uuden hakemisen vaiheessa on kuitenkin selvää että jollei valtio nyt toimi mitenkään niin jäljet tulevat olemaan karmeita

olin maanantaina rovaniemen hätäkeskuksessa kuulemassa tilanteesta eikä siellä ole väellä halukkuutta lähteä ouluun mitä te olette tuputtamassa

kylien kohdalle ei ole saatu jalkakäytävien kevyen liikenteen väylien rakentamiseen rahaa koska keskimäärin vuoden mittaan siellä ei ole riittävästi näitten kriteereitten mukaan kulkijoita vaikka sesongin aikana kulkijoita on aivan valtavasti autoillaan ajaen

jos näin jatkuu pitempään niin kuten nuo ekspertit ovat nyt tänäänkin viimeksi sanoneet edessä voi olla jotain aivan ennennäkemätöntä jonka lopputuloksena on jotakin ennennäkemätöntä kauheutta koko planeetan mitassa

ja monella muullakin alueella

nyt kun eduskunnan enemmistö tämä on minun käsitykseni vastustaa tätä teidän esitystänne joka heikentää turvallisuutta tässä maassa oletteko te valmiita pysäyttämään tämän hankkeen eteenpäinviemisen

tämän vuoksi valtion tulee nyt taata tämän pankin bank bank bankille pankeille nämä takuut antaa ja valtuus eduskunnasta siihen pitää saada

viime keväänä pidettiin ed

saarinen mielenosoitusta eräällä tiellä ja oli todella vaarallinen se mielenosoituskin koska autoja pukkasi joka suunnasta eikä se mielenosoittajien porukka joka niitä kevyen liikenteen väyliä kylille vaati oikein uskaltanut tielle mennä se joutui siellä hipsimään melkein tienravia myöten

ei tässä ole nyt vaihtoehtoa tässä tilanteessa mutta samalla kyllä vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esittää ja edellyttää että kyllä tässä pitää nyt tätä pankkitoimintaa heti lähteä ohjaamaan ennen kuin ne isommat uudet linjat on määritelty miten valtio palaa areenalle

komennusmiesten matkakorvausten verottomuuden rajaa tiukennetaan

meillä on myöskin monia sellaisia tieyhteyksiä jotka ovat jääneet kokonaan retuperälle ja jotka ilman muuta auttaisivat matkailun kehittämistä siihen suuntaan että siellä ne kylätkin hyötyisivät

tästä seuraa pahimmillaan se että näihin komennustöihin ei saada riittävästi suomalaisia työntekijöitä

tässä tilanteessa pitää löytyä keinoja ainakin näitten mahdollisten kriisipankkien osalta ottaa jo nyt käyttöön tiettyjä ratkaisuja

esimerkkinä tepastoköngäs väli kittilän puolessa joka levillä matkaileville olisi semmoinen mukava tapa tutustua paikalliseen kyläelämään

vaihtoehto on silloin vain ulkomaalaisen halpatyövoiman hankkiminen tekemään vaikkapa niitä suuria projekteja joita tässäkin talossa edelleen suunnitellaan

suomessahan pankit eivät ole huonossa kunnossa ainakin niin sanotaan että ne eivät ole huonossa kunnossa ja siltähän se näyttääkin mutta siitä huolimatta voi tulla tilanne jossa takuut laukeavat

ivalonellim tie on jätetty peruskorjaamatta meidän puolessa vuosikymmenien ajaksi ja sielläkin olisi esimerkiksi kolttakulttuuriin tutustumisen mahdollisuuksia

siinä tilanteessa pitää kyllä valtion saada sitten siitä pankista jota autetaan vastikkeeksi osakkeita tai näissä muissa pankeissa sopivin järjestelyin myös muuta omistusta ja sitä myöten myös päätösvaltaa suoraa päätösvaltaa

eli pitäisi selvästikin ymmärtää se että suosittaisiin suomalaisia komennusmiehiä ja turvattaisiin heidän töihin saamisensa

sitä ei ole toisesta päästään haluttukaan ilmeisesti oikeasti haluttukaan peruskorjata

junaliikenteen osalta lappi sai merkittävän saavutuksen kun rovaniemenkemijärven makuuvaunujuna kansanliikkeellä saatiin jatkumaan ja siinä näkyi tämä munakana juttu

kyllä jonkunlainen ymmärrys pitäisi olla siitä että komennusmiehet tarvitsevat tiettyjä etuuksia jaksaakseen sitä kovaa työtä monella lailla hankalaa työtä

me esitämme myös perustelulausumassamme jonka ed

kuoppa täällä pian esittelee tarkemmin että välittömästi nyt pitää näyttönä oli jos joku pankki hakee tätä valtiontakuuta välittömästi pitää näitten pankkien johtajiston edut jäädyttää

se on nyt ainakin päivänselvää että jos ei makuuvaunujunaa ole jollakin välillä niin ei siellä ole kyllä sitten makuuvaunujunan käyttäjiäkään ja tässähän väännettiin juuri tästä kysymyksestä

eihän se voi olla niin että samaan aikaan jaettaisiin näissä pankeissa edelleen etuja entiseen tapaan vaikka valtiota tarvitaan apuun

kaikkein hankalimmilleen tämä tilanne menee jos näitä jälkiveroja nyt heti ruvetaan laittamaan maksuun niin kuin pelättävissä on ilman tätä ed

se on juuri sitä ekologistakin ajattelua että siirretään maksimaalisesti väkeä rautateitten piiriin junaliikenteen piiriin

kyllä se nyt vähintään pitää saada ja katsoa sitten jatkossa vielä uudestaan että näitä suomalaisia komennusmiehiä arvostettaisiin ja heidät saataisiin jatkossakin liikkeelle myös verosääntöjen uusilla tarkistuksilla kun nähdään mihin tämä tilanne vie

nyt te olette pohjoiseen suomeen muodostamassa yhden ainoan hätäkeskusalueen puolet suomesta yhteen ja pääpaikaksi oulu joka on siellä etelälaidassa

lentämisen osalta lapin osalta totean vain sen että sesonkiaikana meille on yhteyksiä hyvin ainakin pääsääntöisesti hyvin mutta kun meillä on tarve pidentää sitä meidän matkailukauttamme kesään niin kesällä ei sitten käytännössä lennetä juuri ollenkaan noihin matkailukeskuksiin

tässä tapahtuu isosti ottaen juuri se että voitot on privatisoitu ja tappiot ja uhrit sitten sosialisoidaan

no se on se munakana juttu taas

tiedättekö te itse esimerkiksi sitä kuinka pitkästi oulusta on utsjoen nuorgamiin joka tulisi olemaan se pohjoisin paikka mihin näitä hälytyksiä pitäisi osoittaa

jos niitä rakennetaan ja niitä luodaan myöskin valtion rahojen turvin niin kyllä sinne sitten tulijoitakin rupeaa tulemaan ja palvelut samaan aikaan voivat kehittyä

täytyy päästä siihen käsitykseen koko eduskunnan ja poliittisen päätännän että ilman omaishoitajia tämä maa yksinkertaisesti ei enää toimi

tässä lappi työryhmällä jota ed

uskoisin että tässä asiassa päästään sitten eteenpäin ja niitä yhteyksiä tuetaan niitä lentoyhteyksiäkin valtion rahoilla

mitä sitten tulee sosialidemokraattien jatkuvaan kritiikkiin tätä ruokaveron alentamista ruuan arvonlisäveron alentamista kohtaan niin kyllä minun on tosi vaikea ymmärtää tovereiden demareiden kritiikkiä

minusta on oikea yritys ja pyrkimys ja varmaan myöskin ainakin tiettyyn rajaan saakka tuloksellinen pyrkimys se että metsäveroa alennetaan jotta puuta saadaan tehtaille

muutoin seisoo mahdollisesti lisää näitä tehtaita ja niitä ajetaan sitten pysyvästikin alas

jotenkin toivoisi että sosialidemokraatitkin sitä maaseutuasennettaan rupeaisivat reivaamaan toiseen suuntaan

mutta mitä afganistaniin tulee afganistaniin ei ole saatavilla sotilaallista ratkaisua

päinvastoin suomen pitää ottaa nyt aloite ja ryhtyä näkyvästi esittämään poliittisen ratkaisun saamista afganistaniin siten että maan sisällä olevat poliittiset voimat sopivat miten afgaanit elävät jatkossa

ottakaa te tässä aloiterooli niin ansaitsette paremmin rauhanpalkinnon nobelilta kuin obama joka lähtikin yllättäen kiihdyttämään sotaa

arvoisa puhemies

teidän tehtävänne minun mielestäni on pitää tuossa virassa valtion yleisradion puolta mutta teistä ei ollut yleä suojelevaksi äiteeksi vaan jätitte tuon yleisradion sinne kaupallisten tyrskyjen ja myrskyjen keskelle kärvistelemään

mistä oli kysymys